minä itse hoitajana haluan esittää eriävän mielipiteeni tuohon asiaan mikä on tilanne tällä hetkellä

juuri marraskuussa uutisoitiin että meillä on ennätysmäärä sairaanhoitajia tällä hetkellä työttömänä ja se johtuu siitä ikävä kyllä että kunnissa säästetään eikä välttämättä sitä työtä löydy edes omille hoitajille

kuinka hallitus aikoo taata vanhuslain toteutumisen kun lisääntyneistä velvoitteista huolimatta mitään muutosta itse hoitajaresursseihin ei ole tulossa

se tuntuu hullulle koska me olemme eläneet myös sen ajan että jokainen hoitaja saa työpaikan ja hoitajista on todella huutava pula ja olen itsekin aikoinaan siihen työvoimatuskaan vastannut ja sitten työpaikan löytänyt

suomessa hoitoalalla on töitä mutta ei työntekijöitä

ehkäpä kyseessä on harkittu ja johdonmukainen linja lapsiperheitä kohtaan

kielitaitoinen hyvin koulutettu suomalainen hoitaja on kovaa valuuttaa tuolla maailmalla hän lähtee norjaan tai hän lähtee ruotsiin tai eurooppaan tekemään sitä työtä

tämä on totta

olen itse ollut maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaopiskelijoiden ohjaajana edellisessä työssäni ja tunnen ne tilanteet miten vaativaa se myös on kun sinne yhteisöön ja sinne työpaikkaan tullaan puutteellisella kielitaidolla

työtehtävissä edellytetään ja tulee edellyttää hyvää gerontologista osaamista ja tietotaitoa mutta myös riittävää kotimaisen kielen taitoa

lapsiperheiltä tehdyt säästöleikkaukset ovat historiallisia ja jyrki kataisen hallitus kirjoittaa omaa historiaansa ja siihen hyvin ikävän muiston

niistä ihmistä jotka sen hoitoalan koulun suomessa käyvät tulee todella hyviä työntekijöitä sitten pikkuhiljaa mutta kaiken a ja o siinä on se kielitaidon oppiminen ja se on vain kylmä fakta että sen oppii parhaiten siellä työpaikalla toinen toistaan tukien ja käytännön työhön tarttuen

oppisopimuskoulutus on hyvä keino lähihoitajakoulutuksen tarjonnan lisäämiseksi ja hoitoalan työvoimapulan ehkäisemiseksi

lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen edistäminen on myös hyvää aikuiskoulutuspolitiikkaa jossa pyrkimys työllisyysasteen nostamiseen yhdistyy ammattitaitoista työvoimaa vaativan hoitoalan kasvaviin tarpeisiin väestöltään ikääntyvässä maassa

perussuomalaiset haluavat lisätä resursseja oppisopimuskoulutukseen

elikkä siinä mielessä meillä on todella pitkä pitkä polku kuljettavana mutta se on hiljaista ja hidasta ja aikaavievää työtä

arvoisa herra puhemies

nuorisotakuun tarkoitus oli että viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta nuorelle tarjotaan työtä opiskelupaikkaa työpajamahdollisuutta tai kuntoutusta

tässä epävakaudessa meidän tulisi tukea nuoria kannustaa heitä työmarkkinoille ja antaa omalla esimerkillämme mallia siihen että työnteko on kannattavaa ja myös tavoiteltavaa

kehyspäätöksen perusteella hallitus suorastaan ajaa asumisen kallistumista

suunniteltu varainsiirtoveron korotus ja laajennus koskemaan yhtiölainaa nostaa asuntojen hintoja tuhansia euroja ja vuokria useita satoja euroja vuodessa

on epäilty että korkeat kaupankäyntikustannukset hankaloittavat kotitalouksien asumisuraa etenkin pääkaupunkiseudulla jossa on jo pitkään rakennettu paitsi liian vähän myös isompia ja kalliimpia asuntoja kuin mitä halutaan ja voidaan ostaa

arvoisa herra puhemies

köyhistä perheistä maailmalle ponnistavat nuoret kärsivät muita useammin näköalattomuudesta ja kokevat vaikutusmahdollisuutensa omaan elämäänsä mitättömiksi

arvonlisäveron korotus kohdistuu myös perustarpeisiin ja sitä kautta eniten pienituloisiin nostamalla muun muassa elintarvikkeiden ja lääkkeiden hintaa samalla kun lääkekorvausmenoja vähennetään

kehyspäätöksen sinänsä hyvät verouudistukset kuten perintö ja lahjaveron uusi veroluokka suurille perinnöille sekä niin sanottu solidaarisuusvero ylimmälle ansiotuloluokalle ovat lähinnä symbolisia uudistuksia joilla ei vaikuteta siihen missä suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuus todella toteutuu eli omaisuustuloihin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä summa on pois vanhuspalvelujen vammaispalvelujen perhehoidon lastensuojelun oppilashuollon ja perusterveydenhuollon kehittämisestä

samaan aikaan väestön ikääntymisen peruspalveluihin kohdistama rasitus kasvaa eikä todellisiin haasteisiin vastaavan toimivan vanhuspalvelulain aikaansaamisesta haluta ottaa vastuuta

toinen asia oli nuorisotakuun toimimattomuus ja se että nuoren tai nuoren aikuisen vanhempi joutui seuraamaan sivusta lapsensa epätoivoista työnhakua ja pettymystä siitä että työtä ei löytynyt tai haastatteluun ei päässyt

kolmas ongelma jonka ihmiset nostivat esille oli julkisen terveydenhuollon toimimattomuus ja se että perusterveydenhoidon piiriin ei tahtonut päästä

odotan hallituksen kantavan vastuuta myös tavallisen vähävaraisen ihmisen arjesta ja ongelmista eikä pelkästään yksityisistä sijoittajista ja heidän vastuuttomista liikkeistään

eläketurvakeskuksen julkaisemassa tutkimuksessa havaittiin jo viime vuonna että ikääntyviä syrjivät asenteet ovat juurtuneet syvälle suomalaiseen työelämään

ihan varmasti edustaja antero laukkasella on myös vahva näkemys siitä millä tavalla asiat suomessa voivat olla ja meillä on erilaisia alueita kuten tässä muun muassa tämä vierustoverini kertoi omasta alueestaan että siellä todellakin on pula hoitajista

talousennusteet seuraaville vuosille ovat heikkoja ja uudet uutiset kertovat jatkuvasti irtisanomisista ja liiketoimintojen lakkauttamisista suomessa

taas ei ole kyse puoluepolitikoinnistasta kyse meitä isommasta asiasta tästä eduskunnasta käyn itse siellä säännöllisesti kurkkimassa niitä työpaikkoja ja se on kyllä kylmä totuus

emme vielä kykene sanomaan kuinka laki on kunnissa toteutunut mutta lain selän takana hallitus on tehnyt myyräntyötä jossa vanhuksen hoivan määrän tarvetta on arvioitu uudelleen

minun mielestäni on hienoa että me otamme vastaan kaikki ne työntekijät jotka haluavat tulla hoitoalalle ja joilla on koulutus

koulutushan on sen kaiken lähtökohta ja jos sitten siinä kielitaidossa siellä työpaikalla aavistuksen verran hävitään niin se hävitty asia kyllä otetaan kiinni sitten kun ensin soihduin ja talikoin lähdetään lynkkaamaan se kieli opitaan

laatusuositus oli tehty järjellä ja inhimillisyydellä mutta se on nyt vanhuslain voimaan tultua retusoitu hiljaisessa työryhmässä uusiksi

onkin syytä kysyä millä perusteella laatusuosituksia vanhuspalvelulain toimeenpanossa ollaan heikennetty juuri sellaisten ikääntyneiden kohdalla joilla hoidontarve on lähtökohtaisesti suuri

kaksi h asiaa minulla täällä olisi vielä

helikopterit ja hepatiitti

pidän erittäin hyvänä että hepatiittirokotus tulee opiskelijoitten rokotusohjelmaan tosi hieno juttu joskin kannan huolta myös tästä a hepatiitista ja cstä koska tapauksia aina silloin tällöin tulee julkisuuteen kuten myös tuberkuloosirokotuksen poistuminen välillä huolestuttaa

kiitän kaikkia hyvistä puheenvuoroista

erityisesti edustaja hoskonen sanoi sen pontevasti pientä ihmistä pitää suojella jos nyt oikein muistan hänen sanoneen

meiltä puuttuu täydellisesti keskustelu muistisairaan potilaan saattohoitopolusta

me puhumme saattohoidosta paljon muuten mutta olisiko tässä asiassa jonkin verran keskustelunaiheen esiinnostamista

sosiaali ja terveysvaliokunta jää odottamaan kyllä perustuslakivaliokunnan kannanoton tähän ja lausunnon ja perustuslakivaliokunta punnitsee mielessään ja sitten myös tekee sen oman tulkintansa

tulemme käymään valiokunnassa varmasti runsasta ja laajaa keskustelua ja nämä kaikki erilaiset mielipiteet asiaan liittyen ovat vahvasti mukana varmasti myös siellä meidän keskustelussamme

mutta miten me voisimme sitten muuten tätä ajatusta edistää että tupakointi on vaarallista ja sitä ei tulisi harrastaa ei niin siellä auton sisätiloissa kuin oikeastaan muuallakaan

kiitos

historiasta tiedämme että esimerkiksi euroopan ja yhdysvaltojen nousu maailman kehityksen kärkeen on perustunut poliittisen vaikutusvallan ja varallisuuden jakautumiseen

jokaisen elinvoimaisen yhteiskunnan takana on toimiva demokratia yleinen mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön sekä tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen työhön ja taloudelliseen toimintaan

keskitetty vallankäyttö ja varallisuuden keskittyminen ovat puolestaan poikkeuksetta johtaneet heikompiin ja pahoinvoiviin yhteiskuntiin aina kun niiden kehitystä on seurattu pitemmällä kymmenien vuosien aikavälillä

varallisuuserojen lisäksi kokemus vaikutusmahdollisuuksien vähenemisestä ja resurssien jaon epäoikeudenmukaisuudesta synnyttävät kaunaa joka on haitallista mille tahansa yhteiskunnalle

pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia on syystäkin pidetty toimivan demokratian oikeusvaltioperiaatteen hallinnon avoimuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kauneimpina hedelminä

on erittäin huolestuttavaa että euroalueen talouskriisin myötä hallitus on hylännyt ne menestystekijät joilla suomen hyvinvointi ja kilpailukyky on saavutettu

tukitoimien rasitus jakautuu euromaiden kesken epäoikeudenmukaisesti ja merkitsee tulonsiirtoa veronmaksajilta erityisesti yksityisille sijoittajille

varsinkin euromaiden kansalaisille on tullut päivänselväksi että saksa ja ranska yhdessä oikeistojohtajien kanssa päättävät mieluiten kaikessa hiljaisuudessa siitä linjasta joka euromaille sitten sanellaan välttämättömänä pakkona

arvoisa herra puhemies

komissio sivuutetaan ja eun omia sääntöjä rikotaan suurella innolla